alkuvuoden aikana kansalaiset ovat päässeet näkemään mitä tämä vihreä verouudistus käytännössä tarkoittaa kun ovat sähkölaskut tulleet perille

ymmärrän että salin oikealla laidalla ollaan tyytymättömiä sdpn linjaukseen mutta sitä en ymmärrä että keskusta ja vihreät olisivat siihen tyytymättömiä

eli minä vielä puhuta torstaille tynkkynen mattila ja mylläriselläkin ministerin puheenvuoroa

nimittäin tosiasia tietenkin on että kokoomuksen ohjelmassa on iät ja ajat ollut tämä verojen alentamisen linja kaikissa olosuhteissa

niiden työn johdosta koko erä viisikymmentäyksi ei pidä vasta

saattaa myydä kolmioantoseitsemäntoista viikosta kahdeksan tyhjää poissa yksitoista jos kunta hyväksy niitä lintuja usa seitsemän ei

äänestyksessä

meiltä maakaasuhuolto on pelannut venäjän kanssa erinomaisen hyvin ja nyt sitten yhtäkkiä käännetään tämä niin että maakaasulle tulee erittäin tuntuva lisärasite jolla on kaksinainen vaikutus

mutta kyllähän jokainen vastuullinen näkee mihin tämä tie vie

keskustelu päättyi b asialla heidän työlleen tasarov oli minulle hallintovaliokunnan on kova lausunto c

satakolmekymmentäkolme ja häntä kolme vesa matti saarakkalan kannattamana ehdottanut että pykälä poistetaan

kaksi neljä viisi viisi ja osa kaksikymmentä iskut olivat syyt miten muka

ylimpiä ystäviä kopra some cameneliöitä

sota yli neljä ääntä yhdeksäntoista ylittyy koska vakuus poissa kymmenes päiväksi mietin että pienten ja joskus kahdeksan ii tavast

iden johdosta kokonin viisikymmentäyksi eli

ensinnäkin se vaarantaa kaukolämmön kannattavuutta ja sitä kautta käyttöä ja sitten toisaalta kysymys johon ei vielä vastattu vaikuttaa siihen mikä on ylipäänsä maakaasun käyttö suomessa

äänestyksen

vihreätkin ovat jo huolissaan tuloerojen kasvusta ja tuomitsevat kokoomuksen uudet verolinjaukset

yhdeksäntoista ja hän kävisi olisi yksi tyhjä poissa kaksi neljä eduskunta on maksanut niiden

suomen yli ja yksi eija taposen eli toista eduskunta hyväksyi

nyt päätetään lakiehdotustensissä

silloin annoin sen lupauksen että ilman muuta jatkossa tämä asia tullaan korjaamaan että tämmöinen virhe ei tapahdu mutta nyt huomaankin että tässä ovat ministeriaitiossa tuolit vaihtuneet

äänestyksiä on annettu sota

pitempi ja edustaja turusen erotus on visioitu

keskustelu

pidempi aidosti pyrkivän erotus viisikymmentäviisi ei

kokoomus sen sijaan ei peruuta vaan jatkaa tällä valitulla tiellä ja ilmoittaa että lisää tätä kivaa energiaverojen nostoa kulutusverojen nostoa ja sitä kautta pystypäin kohti tasavero suomea

hän sanoi

jotkut voivat

äänestyksiä on annettu

kaksi yksi jaatinen kuusi veikko saksan eli uskonto ovat nyt miten muka

jaha kello väärät lista

sotaonnen seitsemän ja antakoon kahdeksan eli kolme tyhjää poissa yksitoista eduskunta hyväksyi mietin miten työllistetyt lahjoitus viisi kuusi eri

kun erityisesti jyri häkämies tästä kokoomuksen ryhmäjohtajana piti pitkän jeremiadin niin ihmettelen että tältä osin kokoomuksen linja on sen astuttua hallitukseen pahasti vaihtunut

jos tuo kaasumäärä lähtee selvästi vähentymään nopeassa aikataulussa niin sitten tietysti tulee kysymys kuinka paljon nousee niiden jäljelle jäävien maakaasunkäyttäjien maakaasun hinta koska siinä on kuitenkin kiinteällä kululla erittäin suuri osa kustannuksia

pysyy samana mutta ensimmäisen vuoden käyttö edustaja vahasalo

arvoisa puhemies

dementia edusti koko erotus viisikymmentäyksi ei

olemme taas tänään saaneet kuulla hengästyttävän listan näistä samoja kertomuksia ja luetteloita joita olemme kuulleet tässä jo kohta neljä vuotta

lähetekeskustelua varten ystävänpäiväristuksen neljäsosia kuin me suostu irrottautua sillä hän on puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

kiinnitän edustajan huomiota siihen että edustajien toiminnasta lausutun on syytä pitää paikkansa

tästä asiasta ei mielellään puhuta mutta on syytä nostaa esille että tällä on vaikutus kaiken kaikkiaan meidän maakaasulinjoituksiimme ja tämä on erityisen kummallista sen takia että valtiovalta yhtäkkiä kääntää kelkkansa ne samat poliittiset tahot jotka vielä eilispäivänä julistivat maakaasun autuutta tulevat nyt meille sanomaan että tämä onkin hirveätä ja kauheata ja tästä pitää päästä eroon

siinä on paljon hyvää mitä hallitus on tehnyt mutta eihän oppositio sitä kysynyt mitä te olette tähän mennessä tehneet vaan sitä aiotteko te tehdä vielä jotain tämän kasvavan tuloero ongelman edessä aiotteko tehdä jotain sosiaaliturvan puolella tai puuttua verotukseen

väristyx

erotuksena tunnetun viisi ja yli kaksi poissa kaksitoista

suokkaan neljäkymmentäseitsemän jaa äänten kakskymmentä yritys joka on kolme poissa yhdeksän tom waits

kyllä olisi aika tunnustaa että aika on kulkenut näiden vanhojen kunta ja hallintorajojen ohitse ja ihmiset liikkuvat ohi näiden perinteisten rajojen jotka on luotu siis sata vuotta sitten

edustaja ruohonen lerner poissa edustaja oinonen poissa edustaja tuupainen paikalla

kun sitten tehdään vaihtoehtoja niin on todella tärkeää että paitsi että on hallituksen esitys ja sitten opposition kysymykset ja kritiikki niin kun oppositio esittää oman vaihtoehdon hallitus tulee ja kommentoi ja kertoo mitä mieltä se tästä vaihtoehdosta on

arvoisa puhemies

olin viime kaudella siellä puhemies pekkarisen tuolilla kun tästä aiheesta käytiin keskustelua kansalaisaloitteen johdosta

äänestykseen annettu

ensimmäisen käsittelyn estellä arvostuksen toinen asia käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö

tämän hallituksen aitoihin ansiotekoihin kuuluu se että se on tuonut tämän metropoliselonteon tänne ja nähnyt että aika on muuttunut ja meidän pitää tehdä uusia johtopäätöksiä

yhtiö osti opittuaan ehdotus oli kahdeksan ei

suomen viisi ääntä kaksi usa kaksitoista iskut on yksi lehden mukaan se on miten työ arvosteli päällystysiltu kolme ibid

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

ilahtuneena kuuntelin sitä keskustelua jossa oli ministeri viitasen hyvin selkeäsanainen esiintyminen siitä että suomi ottaa sen linjan että pyritään näistä vanhojen omakotitalojen todistuksista kokonaan eroon koska niillähän ei ole mitään todellista merkitystä energian säästön kannalta

yhdet eivät enää riitä muutti veden alle menetti päätti viedä mut timo korhonen onnistui talermo pirttilahti forssa jätti työnsä tehanin ja

pyydän että ne edustajat jotka haluavat osallistua tästä aiheesta debattiin ilmoittautuvat nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

jos tyks

sataneljäkymmentäneljä ääntä neljä neljä korso yks tyhjiä poissa kymmenen s boy kaksi

kaksi viisi ääntä viisi kolme ii poissa kaksikymmentäyksi uskontoa hyväkseen miten muka

äänestyksen

on selvää että tämä ei ole kestävällä pohjalla jos tämä johtaa siihen että sitten kaukolämpöä ruvetaan korvaamaan maalämmöllä esimerkiksi niin kuin nyt jotkut ovat sanoneet

lieksaa kansaa

ja ulkoasianvaliokunnan

tuhansia uusia ääntä kolmekymmentä eri poissa kolmetoista jos kunta maksaa niiden mukaan se miten tilaustulojen tulisi löytyä vasta

yhtiö osti timo kuru sijoitus oli yhdeksän eli yli vasta

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

me voimme hyvin kehittää paikallista vaikuttamista ja toteuttaa kaupunginosavaikuttamista tämän ison seuturakenteen sisällä

silloin kansanvalta toimii ja viime kädessä ratkaisu on vaalien kautta äänestäjillä jotka ottavat kannan siihen kenen vaihtoehdolle he uskovat jatkossa kannatuksensa

täällä oleva asiantunteva edustajajoukko tietää että maalämpö on tietysti viime kädessä sähkölämmitystä ja sehän tarkoittaa sitä että sähkönkulutus tulee näin ollen kasvamaan erityisesti näissä piikkivaiheissa joten tämän vaikutukset kaupunkien lämmöntuotantoon ovat edelleenkin selvittämättä

tämän jälkeen pyydän edustajia jotka haluavat ottaa osaa debattikeskusteluun ilmoittautumaan painamalla v painiketta ja nousemalla seisomaan

äänestyksen

huomautan että edes ytv asiaa ei kyetty vapaaehtoisen yhteistyön pohjalta sopimaan vaan tarvittiin laki joten seuraavissa hallitusneuvotteluissa täytyy sopia metropolialueen kehittämisen suunta ja tuoda sitä koskeva laki eduskuntaan käsiteltäväksi

yhtiö osti yhtiön verotus on viisikymmentä ykn

äänestyksiä on annettu

erotusa kolme igor

enää ei puhuta siitä että tämä omakotiasukkaiden suuressa määrin kiusanteoksi kokema tarpeettomien todistusten tekeminen lopetetaan vaan päinvastoin sitä ryhdytään laajentamaan

arvostan kuitenkin sitä että valtiovarainministeri katainen on paikan päällä ja luotankin siihen että tulemme kuuntelemaan tämän keskustelun aikana hänen mielipiteensä sekä meidän että myös muiden oppositiopuolueiden täällä tekemistä ehdotuksista

äänestyksiä on annettu sataneljäkymmentä kaksion neliö eli yhdeksäntoista kuusi neljätoista

hyväksi

äänestyksen

ja arto mustajoki

saatana kyviisi ääntä kaksi l kahdeksan yksi tyhjä poissa kaksi deviisi jos kotona on se miten

sota visiomme kaksi ääntä kolme neljä kaksi tyhjää poissa yksitoista jos kunta ovat

ja asiantuntijakuulemisessa kävi ilmi että useat lämpö ja energiayhtiöiden edustajat näissä suurissa kaupungeissa jotka maakaasua käyttävät kuten helsinki ja tampere ovat erittäin huolissaan tästä tilanteesta

tein muutosehdotuksia seitsemäntoista pykälä ei muutu sovituksen kaksikymmentäkahdeksan pykälää ei muutu seutuksek on yks pykälä ei myöskään kohde neljä pykälää ei äänestetään valiokunnan ehdotusta vastaan

wildin alku seitsemänkymmentäviisi teippirullasta